silloin teillä oli mahdollisuus lähteä hallitukseen ehkä teillä olisi puolustusministerin salkku ehkä se olisi jussi niinistö joka nyt esittelisi tätä uudistusta

ei ole oikein loogista tämä

ammattikorkeakoulu on keskeisenä osana koulutuksessa mukana jotta ihmisille hommataan töitä uusista tehtävistä on siinä rakennemuutosta helpottamassa ja monin tavoin tuomassa hyviä ulottuvuuksia siihen tilanteeseen

sen kaiken lisäksi me tiedämme kaikki ne hankaluudet jotka tällä hetkellä kaupallisella lehdistöllä on erityisesti siinä miten tämä digimurros pystytään ottamaan hallintaan ja miten saadaan myöskin tuloja sieltä netin puolelta koska hyvin pitkälle on totuttu siihen että nettimateriaali on ilmaista ja tietenkään ei laadukasta materiaalia kukaan voi ilmaiseksi tuottaa

te olisitte pystyneet vaikuttamaan siihen minkälaista puolustuspolitiikkaa suomessa tehdään mutta te valitsitte sen että te huutelette nyt ulkopuolelta ja se on ollut teidän valintanne

kuten täällä ed

saarinen sanoi niin totta kai on niin että kaikin keinoin pitää päästä näistä lakoista mahdollisimman paljon eroon sillä tavalla että löydetään sopu ennen kuin konflikti menee tiukaksi

aivan lopuksi puhemies haluan vielä sanoa sen että tulen sellaiselta paikkakunnalta jolla edellisen uudistuksen yhteydessä lakkautettiin asevarikko

toki sillä on merkitystä myös niillä paikkakunnilla joilla on yliopisto koska sanansa mukaisesti ammattikorkeakoulut katsovat asioita ammatillisemmin ja näin tuleekin olla

silloin tietysti kysymykseen tulee juuri se mikä on se keino miten niitä tuottoja sinne saadaan jotta voidaan toimittajille ja koko sille väelle joka näitä lehtiä tekee sitten tarjota työtä ja samalla saada sitten kuluttajalle myöskin laadukasta materiaalia

arvoisa puhemies

mutta on myöskin niin että kun me katsomme näitä tilastoja niin on varsin suuria eroja eri ammattiliittojen kesken sen suhteen kuinka usein ne ovat asiakkaina työtuomioistuimessa

tiedän että se on kova paikka ihmisille jotka siellä ovat töissä se on kova paikka myös sille alueelle mutta ei se kyllä maanpuolustustahtoa ainakaan sieltä paikkakunnalta hävittänyt

mutta erityisesti näillä pienemmillä paikkakunnilla tämä aluevaikuttavuus on tärkeä ja sikäli on kyllä hieman huolestuttavaa sellainen kehitys että entistä harvemmalla paikkakunnalla ammattikorkeakoulu on ja varsinkaan sellainen ammattikorkeakoulu joka vastaa sen alueen elinkeinoelämän tarpeisiin

mutta työttömien asemasta haluaisin vielä sen sanoa että oli erittäin hyvä asia se että kolmikantaisesti pystyttiin sopimaan tästä sosiaalituposta koska siellä on monia hyviä kohtia

toinen näkökulma joka on vähintään yhtä tärkeä on se että kun opiskelija lähtee ammattikorkeakouluun niin hänellä on perusteltu syy olettaa että hän myöskin sillä koulutuksella jonka hän sieltä saa onnistuu työtä löytämään

sekään ei mielestäni ole oikein että tietyt ryhmät ajavat etujaan tällaisilla keinoilla ja sitten toiset taas noudattavat sääntöjä ja joutuvat suhteellisesti ikään kuin heikompaan asemaan

aikaisemman laman aikana tehtiin se virheellinen päätös että olennaisempaa työttömän kannalta oli se että on aina jossakin koulutuksessa jotta vaan ne päivät kertyvät

mutta nyt järjestelmä on sellainen että maksetaan siitä paremmin kun osallistuu koulutukseen ja hankkii sellaista koulutusta joka todella parantaa omaa ammattiosaamista ja edistää omaa mahdollisuutta päästä uudelleen työelämään

valitettavasti tässä oli liian paljon ammattikorkeakouluilla aiemmin itsenäisyyttä tämän asian suhteen ja syntyi esimerkiksi paljon kulttuurialan koulutuspaikkoja joista vain hyvin harvat sitten loppuviimeksi työllistyivät tälle alalle

eli tässä suhteessa kolmikanta on tehnyt vastuullista työtä

eipä juuri voi olla asiaa joka on enemmän väärin nuorten kannalta kuin se että annetaan tällaisia katteettomia odotuksia ja hyvänkään opintosuorituksen jälkeen ei ole tarjolla töitä siltä alalta mille on opiskellut

kyse on siis siitä että jos henkilö on työttömänä hän voi ansiosidonnaisella työttömyysturvalla opiskella esimerkiksi kesken jääneet opinnot loppuun tai opiskella lisää

täällä on varmaan puhuttu paljonkin maaseudusta ja maataloudesta ja kyllä se tietysti ihan olennainen kysymys on että maataloudella on toimintaedellytykset

nyt sitten tullaan tähän mitä hallitus on esittänyt että hän ei saisikaan matkakorvauksia kuluihin vaan että se kuten ministeri lindström sanoi käytettäisiin muiden työttömien palkkatukeen

tämä on hyvä että tähän on nyt tartuttu jo edellisten opetusministerien aikana ja entistä voimakkaammin tällä vaalikaudella ja tästä kiitosta opetusministeriön suuntaan

täytyy sanoa että kyllä niin nykyinen kuin edellinenkin ministeri on tässä varmasti parhaansa tehnyt että saadaan sellainen toimintaympäristö että siinä voidaan pärjätä

onko sdpn arvovalinta todellakin se että on parempi että se sama henkilö saa matkakorvauksenkin kuin että joku toinen työtön saa palkkatuen ja pääsee sitä kautta elämässään eteenpäin

totta kai sille maanviljelijälle pitää sellainen toimeentulo jäädä että se tehtävä myös houkuttelee ja sen puolesta pitää koko ajan tehdä työtä ja se on koko meidän elintarvikeketjumme toimivuuden kannalta ihan olennainen asia

tästä teemasta täällä käydään torstaina lukukausimaksuja koskien ihan oma keskustelunsa mutta haluan kuitenkin sanoa sen että tässä on erittäin suuria eroja eri ammattikorkeakoulujen välillä

onko tämä todellakin teidän arvovalintanne

maaseudusta kun puhutaan niin aivan avainasia on se miten maaseudulla saa asua miten sinne saa rakentaa ja täytyy sanoa että ihmeelliseltä tuntuu että monta kertaa kaupungissa järven tai joenrantaan saa paljon helpommin rakennettua kuin maaseudulla

on sellaisia ammattikorkeakouluja ja itse sain olla yhdessä töissä hämeen ammattikorkeakoulun valkeakosken yksikön international business ohjelmassa jossa tälläkin hetkellä valintakokeita järjestetään useissa eri maissa markkinoidaan koulutusta hyvin laaja alaisesti ja saadaan hyvin paljon osaavia ja motivoituneita opiskelijoita eri puolilta maailmaa tänne suomeen

jotenkin juuri niitä maaseudun mahdollisuuksia pitäisi hyödyntää koska kaupunkien läheinen maaseutu ydinmaaseutukin on aika haluttua asuinaluetta jos vain rantaan pääsee rakentamaan

sitten valitettavasti on toisenlaisiakin esimerkkejä joissa tätä kansainvälistymistä on käytetty vain niin että kun kotimaisia hakijoita ei ole riittänyt saamaan linjoja täyteen niin sitten on ulkomailta otettu ne linjat täyteen ja tämä ei voi olla järkevää koulutuspolitiikkaa

yhdyn siihen täällä esillä olleeseen näkemykseen että on todella hyvä että tämä lakiesitys saadaan eteenpäin ja on espanjan kanssa kyetty tämä sopimus tekemään

se keskustelu mikä täällä on jo tähän mennessä käyty kuvastaa aika hyvin myöskin sitä keskustelua mitä valiokunnassa käytiin ettei tässä todellakaan missään riemumielin ole asiaa oltu hoitamassa

kiitokset siitä kuuluvat ennen kaikkea meidän valtiovarainministerille joka on tässä ollut aktiivinen kuten myöskin hän tätä portugalin asiaa hyvin reippaasti hoitaa

mutta kuten sanoin niin tähän asiaan mennään sitten tarkemmin torstaisessa keskustelussa

ukkolan puheenvuorosta että olen pitkälti samaa mieltä mutta tämä parturiasia nyt on ettei kellekään jää siitä epäselvää kyllä rajattu tällä lausunnolla tästä kokonaan ulos

arvoisa puhemies

se on itsestään selvää että jokainen suomalainen saa viettää eläkepäivänsä missä tahansa mutta se että joku maa tarjoaa verovapautta on epätervettä kilpailua ja nyt tämä järjestelmä espanjan kanssa tämän jälkeen on erittäin hyvä

arvoisa puhemies

tulen sellaisesta kunnasta jossa neljä kotikuntaa yhdistyi yhdeksi elinvoimaiseksi kotikunnaksi ja niitä olen seurannut kun tässä on nyt neljä vuotta oltu

tietysti kun tässä äsken kaivattiin hallituspuolueen edustajaa paikalle niin minusta olisi kyllä ollut mukavaa että entinen valtiovarainministeri antti rinne olisi ollut täällä paikalla tänään keskustelemassa siitä minkä takia hänen valtiovarainministerikaudellaan ei tätä asiaa espanjan kanssa laitettu kuntoon

zyskowicz sanoi tästä jääkiekko ottelusta on totta että tällaiset kausikortin tyyppiset asiat tullaan kieltämään mutta jos nyt jonkun sellaisen sitten ikään kuin vahingossa tekee niin me emme halua mitään urheiluseuraa tässä konkurssiin ajaa elikkä sellaiseen tilanteeseen tässä

terveyskeskuksessa on lääkärien virat täynnä on investoitu päiväkoteihin kouluihin liikuntapaikkoihin jotka ovat lapsiperheille hyvin tärkeitä on toteutettu mittavia vesihuoltohankkeita ja autettu sitä kautta haja asutusalueella asuvia ihmisiä

se on valiokunnan lausunnolla pyritty kyllä myöskin rajaamaan ja siinä nimenomaan korostuu se mikä on ollut se tahallisuuden aste ennen kuin voidaan hyvityskäytäntöihin mennä

me teimme sen omilla päätöksillä ei huudettu apuun maakuntaa ei valtiota ei jääty odottamaan sitä mitä tapahtuu kreikassa tai espanjassa vaan otettiin se vastuu omiin käsiin

mutta siitä on helppoa olla yhtä mieltä että tämän tyyppisten asioitten rajaaminen kuin esimerkiksi näitten urheilutapahtumien osalta on lähtökohtaisesti aivan tarpeetonta

se ei ole ollut helppo tie mutta se on ollut oikea tie jota kautta voidaan maaseutumaisessa kunnassa aivan varmasti tarjota paremmat palvelut kuin mitä nämä yksittäiset kunnat hajallaan olisivat voineet ihmisille siellä tarjota

lapintien tekemää rinnakkaislakialoitetta en aivan siltä osalta jossa nuorta ei varmaan miltään osalta mutta en ainakaan siltä osalta jossa vaaditaan sitä että nämä aseet keskitetään ampumaseuroihin

minä kyllä olisin erittäin huolestunut siitä jos sellainen toimenpide tehtäisiin että millä pystyttäisiin sen turvallisuus takaamaan ettei sieltä käy sitten niitä aseita ottamassa joku muu kuin sellainen joka on siellä asiallisella asialla

arvoisa puhemies

tämän keskustelun kuluessa on oikeastaan jo puhuttu aika paljon niistä eri kohdista jotka ovat myöskin kansalaisia keskusteluttaneet

nyt puhutaan siitä onko rahat loppu vai ei ja miten me voimme hyvinvointiyhteiskuntaa rahoittaa

haluaisin tässä todeta sen että vaikka aselakia onkin välttämätöntä muuttaa niiden tapahtumien johdosta jotka ovat maatamme kohdanneet niin se ei missään nimessä voi merkitä sitä että ampumaharrastuksesta metsästyksestä reserviläistoiminnasta tai muusta tällaisesta toiminnasta joka vielä tukee meidän maanpuolustustamme tulisi jotenkin ei toivottu harrastus

arvoisa puhemies

en ollenkaan epäile sitä etteikö sosialidemokraateilla olisi vilpitöntä tahtoa tämän asian edistämisessä ja myöskin tämän portugalin asian edistämisessä mutta kyllähän se tietysti vähän erikoiselta tuntuu että nyt tässä kovasti vaaditaan sitä että pitää nopeammin saada asioita aikaan portugalin kanssa kun silloin kun oltiin itse vastuussa ei saatu edes tätä espanja asiaa hoidettua

tästä ei missään nimessä ole kyse ja mielestäni ministeri ja ministeriö ovat joutuneet hakemaan sitä kultaista keskitietä sitä kautta että nämä tiukennukset eivät saa vaarantaa niiden oikeiden harrastajien asemaa ja tilannetta

ja minkä takia emme saaneet

sen sijaan toisin kuin monessa puheenvuorossa täällä itse en pidä tätä harrastuneisuuden osoitustarvetta huonona tekijänä

että siinä mielessä tulokset puhuvat puolestaan tämä hallitus on kyennyt tämän epäkohdan laittamaan kuntoon ja uskon että tämä hallitus kykenee laittamaan myös tämän portugalin asian kuntoon

sen takia nyt tehdään juuri paikallista sopimista nyt tehdään koeajan pidentämistä muutetaan määräaikaisiin työsuhteisiin palkkaamista joustavoitetaan takaisinottovelvoitetta muutetaan lomalla sairastamista

minun mielestäni se että aktiivisesti käy harrastamassa on peruste nimenomaan aseluvan saannille

on tietysti niin että suomesta löytyy sellaisia kolkkia joissa on vaikean tien päässä mahdollisuus päästä harrastamaan ammuntaa ampumaradalla ja siellä tämä yksittäisessä tapauksessa varmaan aiheuttaa ongelmia

se on hyvä että oppositio sinällään tukee itse näitä asioita mutta nyt ne vasta on saatu oikeasti tapahtumaan

on myöskin niin että meillä on esimerkiksi sellaisia metsästäjiä ja myöskin ampumaseuroissa harrastavia jotka eivät ehdi jatkuvasti harrastaa ja siellä voi tulla näistä aikarajoista ongelmia

mutta lähtökohtaisesti ainakin niillä paikkakunnilla joissa toimii ampumaseuratoiminta hyvin on erittäin hyvä asia se että tämä harrastuneisuuden osoittaminen on otettu mukaan tähän lainsäädäntöön

rönnin puheita

olen täysin vakuuttunut siitä että se osaltaan poistaa niitä luvan myöntämiseen liittyviä riskejä ja myöskin helpottaa sen päätöksen tekevän poliisin toimintaa kun hän voi luottaa niihin henkilöihin jotka ovat paikkakunnalla tunnettuja ja jotka ovat sitten itse siellä ampumaseurassa tämän harrastuneisuuden havainneet

kun yleensä verrataan tuloja ja verrataan menoja niin hienoa tehdä taattu vähätalo mika jos me ajattelemme mitkä ovat yhteiskunnan pahimmat ongelmat ylivelkaantuminen pikavippikierre se että kotitalouksien velkaantuminen on historian korkeimmalla tasolla eikö olekin järkevää se että me tuemme säästämistä

se sitten onko tämä oikea aika kaksi vuotta vai joku lyhyempi aika tällaisiin yksityiskohtiin minun mielestäni voidaan sitten valiokuntakäsittelyssä käydä mutta perusperiaatteena pidän tätä harrastuneisuuden osoittamista ihan hyvänä

meidän pitää tukea sitä että ihmiset kantavat enemmän vastuuta omasta taloudestaan ja sinne annetaan veroporkkana eikä tueta hulttiomaista kulutusta tai ylivelkaantumista

vieläkin parempana pidän sitä että terveydenhuoltoalan ammattilaisille annetaan ilmoitusoikeus henkilöstä jolle ei voi myöntää aselupaa

arvoisa puhemies

kun tämä tapahtuu kaikilla sektoreilla tapahtuu tietysti työvoimatoimistoissa tapahtuu sitten käräjäoikeuksissa kaikissa niin tämä hallitus haluaa hävittää tämmöisen maalaisjärjen näistä jutuista ja siirtyä pelkästään virkamieskäsittelyyn

aina on niin että hyviä ja perusteltuja hankkeita on enemmän kuin on rahaa niiden tekemiseen eli joudutaan priorisoimaan ja tietysti silloin pitää hyödyntää mahdollisimman hyvin olemassa oleva kapasiteetti

tämä on ihan avainkysymys ja tähän jo tuossa debatissa aika paljon viitattiin että tämä tietojen välitys eri viranomaisten välillä pitää saada selvästi paremmaksi

toivon todellakin että perustuslakivaliokunnan käsittely ei tuota tässä ongelmia koska aivan varmasti juuri tällä toimenpiteellä pystytään kaikkein tehokkaimmin estämään näitä potentiaalisia vaaratilanteita siltä osin kuin niitä ylipäätään vain aselakia muuttamalla voidaan estää

ymmärrän sen että jos malmi poistuu käytöstä on tiettyjä puolustuksellisia tarpeita olla jonkinlainen toinen lentokenttä

mutta samanaikaisesti meillä on kuitenkin esimerkiksi tampereella ja myöskin turussa kentällä paljon kapasiteettia jäljellä ja sinne myös rahtiliikennettä voitaisiin luontevasti siirtää

kuten ministerikin täällä aiemmin totesi niin on tietenkin niin että näiden kauhajoen ja jokelan tragedioiden taustalla on paljon muutakin kuin pelkästään se että on saanut aseenkin hankittua

tietenkin ministeriöissä on tehty paljon monia muitakin toimia jotka sitten vaikuttavat sosiaalitoimessa kouluissa ja muuten ennalta ehkäisevästi siihen että meillä ei olisi nuoria jotka ajautuvat tällaiseen henkiseen tilaan tai voivat tällaisen kauhuteon tehdä

eli tuntuu jotenkin erikoiselta se että tätäkin hanketta valmisteltaessa harpilla ei ole piirretty vähänkään kauemmaksi että olisi nähty missä niitä olemassa olevia lentokenttiä ja tyhjää kapasiteettia on runsaasti

kuten edustaja myllykoski sanoi ne olivat pitkälle myös valiokunnan toivomia

erityisesti pidän hyvänä sitä että proagrian neuvontapalveluihin ficamille ja tähän kylätoimintaan on annettu merkittävä lisäraha

täällä on aika paljon puhuttu myöskin niistä yksityiskohdista millä tavalla voidaan tämä asetarkastus suorittaa

haluan myös kiittää ministeriä siitä että olette tähän kohtuullistamiseen ottanut todella nopeasti ja tehokkaasti kantaa

onko siitä että asetarkastus joka kaksi viikkoa ennen pitää ilmoittaa ja sopia koska poliisi tulee tarkastamaan onko siitä mitään hyötyä

nimittäin kyllä on niin että tehdyn virheen suhteessa rangaistukseen pitäisi olla jossakin kohtuullisuudessa varsinkin kun kyse on tahattomuudesta

itse näkisin niin että tässä on kyse sellaisesta lisämahdollisuudesta jossa sitten käytäntö tulee näyttämään kuinka paljon sitä ylipäätään tullaan käyttämään

tämä asia on nyt mennyt kyllä niin paljon ylitse että täytyy sanoa että alkaa jo usko horjua siihen ovatko nämä virheistä annettavat rangaistukset ylipäätään missään suhteessa

varmaan vielä valiokuntakäsittelyssä on hyvä myöskin kuulla sitten laajasti erilaisia tahoja ja myöskin aseharrastajia siitä millä tavalla tämä kohta koetaan myöskin poliisia siitä miten on ajateltu tämä käytännössä toteuttaa jotta päästään käsitykseen siitä minkälaisesta asiasta tässä on kyse

se on kyllä sellainen asia joka on pakko nostaa siellä eu tasollakin vielä vahvemmin pöydälle

haluan vielä aivan lopuksi todeta sen että olosuhteisiin nähden tässä on pystytty tekemään kohtuullisen hyvää työtä

varmasti tämä kuunteluvaihe ja muu olisi voinut olla parempi ja yksityiskohtien osalta kuten sanoin valiokunnissa on vielä syytä tarkastella mutta asia on ollut varsin hankala koska selvästi valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti tavoitteena on ollut rajoittaa käsiaseitten saatavuutta ja samalla on tietenkin ollut varmistettava se että tämä ei merkitse kuoliniskua suomalaiselle ampumaurheilulle ei metsästysseuratoiminnalle ei reserviläistoiminnalle eikä millekään tällaiselle jota vielä korostan jolla on myöskin maanpuolustuksellista merkitystä

arvoisa puhemies

kuten sanoin on hyvä että sivistysvaliokunta on kuitenkin tässä asiassa edennyt ja arvostan sitä mitä puheenjohtaja vahasalo ja valiokunta ovat tehneet

haluan yhtyä niihin puheenvuoroihin joissa on todettu että turvetuotannon ongelmista johtuen turvetta on korvattu kivihiilellä että siinä ei ole kyllä mitään järkeä

tämä on hyvin tervetullut esitys kuten edelliset puhujat ovat jo asiantuntevasti täällä todenneet

mutta kun tässä puhuttiin mikä on kenenkin kanta niin on kuitenkin hyvä mainita se että siitä ei ole ainakaan epäselvyyttä mikä on tämän eduskunnan kanta

minusta tässä keskeistä on kuitenkin se että tässä toteutuu kolme sellaista tavoitetta jotka hallituksen piirissä on nähty erittäin tärkeiksi vastauksiksi tähän hankalaan työllisyystilanteeseen

tämän eduskunnan aivan ylivoimainen enemmistö on sitä mieltä että lukukausimaksut eu ja eta alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille pitäisi ottaa käyttöön ja se on kyllä aika vakava viesti ja sen takia toivon että se valiokunnassa sisällä oleva aloite myöskin saa asianmukaisen käsittelyn

tämä tilannehan on nyt konkretisoitunut erityisesti tänä talvena koska kesän sateisuuden takia turvetuotantotavoitteista on jääty

se että ne jotka joutuvat työttömäksi pääsevät nopeammin uudelleen työelämään se että räätälöidään väylät takaisin yksilöllisesti ja kolmantena se että palkitaan omasta aktiivisuudesta

nyt onkin hyvin tärkeää se että valmistellaan tämä uusi luonnontilaisuusasteikko ja otetaan käyttöön entistä enemmän ainakin niitä soita ja turvemaita joilta nämä luontoarvot on jo menetetty jolloin me voimme niitä hyödyntää

nämä kaikki toteutuvat tässä esityksessä ja se on se keskeinen sisältö ja tietenkin myöskin se että parannetaan määräaikaisissa työsuhteissa olevien henkilöiden asemaa mikä on myöskin yksi hallitusohjelmaankin kirjatuista tavoitteista

sitä turvettahan meillä on paljon ja meidän ei tarvitse koskea silloin niihin alueisiin jotka ovat tällä hetkellä niin sanotusti luonnontilassa vaan voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa

arvoisa puhemies

totta kai tämä maatalouden kannattavuusasia on kaikkein keskeisin mutta kyse on sitten siitä paljonko siihen voidaan vaikuttaa politiikalla ja paljonko vaikuttavat markkinat

näitten ympäristökeskusten toimintaan siinä millä nopeudella näitä lupia turvemaiden käyttöönottoon annetaan on saatava muutos koska se on ehdottomasti ollut liian hidasta ja se on vaikeuttanut näitten turvetuotantoalueiden käyttöönottoa joka on välttämätöntä sille että saadaan myöskin nämä puupohjaiset voimalat toimimaan koska sinne tarvitaan sitä turvetta jotta ei tarvitse

nyt päättynyt tyttö voi myös neuvostoherruus hyväksytään työelämä ja tasa arvovaliokunnassa hyvin nopeasti

mutta haluan kiittää en sen takia pelkästään että ollaan joulun alla ministeriä ja myöskin europarlamentaarikkoja siitä työstä mikä on tehty sen eteen että näissä kansainvälisissä sopimuksissa on saatu hyvä lopputulos

täällä on paljon puhuttu siitä mitä irlannille tapahtuu ja on tietysti päivänselvää että se vaihtoehto olisi heidän kannaltaan paljon huonompi mutta minulla ei ole mitään erityistä solidaarisuutta sellaista maata kohtaan jossa asiat on hoidettu huonosti

vapaaseen kauppaan perustuvasta globalisaatiosta on tullut vuosien saatossa erityisesti vasemmistolaisten keskuudessa lähes kirosana

otsikko asian ulkopuolelle on päät

viimeisten kuukausien aikana monet ovat kuitenkin joutuneet myöntämään että globalisaatiota paljon pahempi asia on se jos globalisaatiota ei ole

ilman näitä lisäyksiä ei olisi voitu niitä hankkeita käytännössä maaseudulla toteuttaa

sen viennin rakenne on vielä sellainen että se nimenomaan tulee investointihyödykkeistä ja investointihyödykkeitä menee vain siinä tilanteessa kun kapasiteetti on täydellä käynnissä ja tarvitaan lisää investointeja

vaikka globalisaation aikana suomesta siirtyi joitakin tuhansia alemman osaamistason työpaikkoja edullisemman kustannustason maihin ja globalisaatio siis merkitsi siten osalle työvoimasta uuden ammatin oppimista niin kansakuntana meillä meni lujaa

eli jos tämä positiivinen talouskierre kääntyy negatiiviseksi me olemme väistämättä ison työttömyyden edessä

erityisesti teknologiateollisuuden korkeatasoisia tuotteita myytiin hyvällä katteella ympäri maailmaa talous kasvoi palkat nousivat ja verotuloilla voitiin levittää hyvinvointia kaikille suomalaisille